sen ratkaisevat ainoastaan terveessä ja toimintakunnossa olevat suomalaiset yritykset yritykset jotka pärjäävät avoimilla markkinoilla yritykset jotka pärjäävät globaalissa vientiteollisuudessa yritykset jotka haluavat yrityksensä kasvavan

arvoisa puhemies

tarvitaan tietty taloudellisia panostuksia koulutukseen innovatiivisuuteen ehkä akuutissa hädässä oleville talousalueille tai kuntiin mutta tärkeimmän avun valtio antaa säätämällä sellaista lainsäädäntöä ja sellaisia säädöksiä jotka tukevat yritysten kasvu ja työllistämishaluja

kuntarakenne on hajanainen ja pienten kuntien määrä on liian suuri

samaan aikaan julkisen sektorin vaatimukset työvoimasta kasvavat entistä enemmän siinä suhteessa kuin uusia sukupolvia tulee työmarkkinoille

tarvitsemme edelleenkin uudistusta kuntarakenteeseen

yhteistyön maksimointi tosin ei toteudu kuntarajoja säilyttämällä

toinen on se että on luonnollista että tällaisessa vastuullisessa yhteiskunnassa hoidetaan akuutissa tilanteessa hyvin yhteiskunnan toimesta niitä ongelmia joita taantuma globaalisti on aiheuttanut myöskin meidän kotimaisille työmarkkinoillemme

toinen asia on sitten se mikä on mielestäni jäänyt aivan liian vähälle huomiolle tämän iltapäivän aikana miten pitkässä juoksussa turvataan se että kun tästä taantumasta noustaan niin meillä on sellainen elinkeino ja yritysrakenne täällä joka pystyy myöskin silloin työllistämään

siinä on kuitenkin pitkässä juoksussa meidän yhteiskuntamme tulevaisuuden turva että meillä on riittävästi yrityksiä jotka työllistävät jotka haluavat kasvaa jotka itse ja joiden työntekijät maksavat yhteiskunnalle niin paljon veroa että me voimme pitää tällaista palveluyhteiskuntaa yllä

tästä seurauksena huomasin mihin aikaisemmin viittasin että meillä on edelleenkin ehkä jonkin verran arvomaailmaeroja tässä asiassa

minun mielestäni julkisen sektorin päätehtävä ei ole ei valtionhallinnossa eikä kunnallishallinnossa työllistäminen vaan päätehtävä on palveluiden tuottaminen kansalaisille

tämän johdosta tämä välikysymyskeskustelu vaikka siinä onkin painotus nuorten työllisyydessä on ollut mielestäni liian suppeata

samalla oppositio on viljellyt ja pyrkii viljelemään julki sellaista asennetta että asiasta kantaa huolta ainoastaan ja vain oppositio ja hallitus vähättelee sitä

filatovin puhetta ja ehkä muitakin sdpn ryhmäpuheenvuoron esittänyttä ei tarvitse olla kummoinen ennustaja jos veikkaa että niillä puheilla ei pääse ainakaan sille listalle miltä valitaan vuoden positiivisinta henkilöä suomessa

synkkyyttä on lisännyt tänä päivänä sakn julkistamat linjaukset siitä että lakiin pitäisi saada kirjaus millä ensisijaisesti potkujen saajan pitäisi olla nuori

se ei tietenkään sovi oikein tämän päivän keskusteluun jos toisaalta sak ajaa hiukan erilaista linjaa kuin hyvä yhteistyökumppani parlamentarismin puolella

arvoisa puhemies

kun vierailin eilen lahdessa sekä paikallisen finnveran että paikallisen työvoimatoimiston johdon luona niin kyllähän suurimmat ongelmat ovat tällä hetkellä niin kuin hyvin tiedämme teollisessa tuotannossa jossa ongelma on todellinen ja varsinkin koskee meidän pk sektoriamme siellä erityisesti vientiteollisuutta

jos tilaukset ovat jäissä niin siinä ei keinotekoinen hengittäminen tilauksien lisäämiseksi paljoa auta ja toimet siinä ovat rajallisia

sen tähden se on taitolaji niin valtioneuvostolta kuin myöskin eduskunnalta että samaan aikaan kun kannattelemme niitä jotka joutuvat tällä hetkellä turvautumaan yhteiskunnan verkkoon meillä olisi vieressä polku jolla mietimme sitä miten asia hoidetaan emme pelkästään löisi rahaa rakenteiden päälle vaan pohtisimme lainsäädännön kautta niin että meidän varsinkin pienet yrityksemme joilla olisi kasvumahdollisuuksia haluavat tulevaisuudessa kasvaa ja tarjoavat sitä kautta mahdollisuutta työllistämiselle

tähän loppuun haluan todeta sen mikä on myöskin häirinnyt tässä kun puhutaan veronalennuksista ja niiden käyttämisestä

en tiedä mistä se tietotaito tähän saliin tulee että me päätämme tai tiedämme täällä kuka laittaa rahat kulutukseen kuka sukanvarteen tai kuka lotahousujen taskuun

varmasti ihmiset itse päättävät niistä sen verran vapaassa maassa kuitenkin elämme

maankäytöstä kaavoituksesta ja rakennusmääräyksistä kunnat päättävät hyvin autonomisesti omissa kunnissaan ja monta kertaa melko itsekkäästikin omien etujen pohjalta

nyt kun mietitään energiatehokkuutta lämmitysjärjestelmiä ja niistä haettavaa synergiaetua kaupunkiseuduille ylipäätänsä rakentamisen ja alueiden tehokkuuden kannalta niin seutukaavat maakuntakaavathan eivät ohjaa riittävästi alempana olevia kaavoja vaan kunnat pystyvät vielä säveltämään hyvin pitkälle

onko ministeriössä pohdittu tätä asiaa kaupunkiseutujen kannalta millä pystyttäisiin vaikuttamaan niin että tämä hyvin voimakas osaoptimointi kuntien välillä myöskin maankäytön ja kaavoituksen osalta saisi parempaa jälkeä tulevaisuudessa

rakentavasti pitää yrittää puhua tässä että kaikki voisimme laittaa oman kortemme kekoon

kyllä kuntatalouden osalta tilanne on varmasti se että jos mietitään niitä rahavirtoja joita on menneinä vuosina muun muassa silloin laitettu kuntatalouteen kun kuntaministeri on löytynyt sieltä vasemmalta laidalta niin jos se sanojen helinän määrä olisi kertynyt rahan muodossa kuntien kassaan aikanaan kuntien taloudet voisivat olla tänä päivänä paljon parempiakin

toisaalta on myöskin todettava se että kuntatalouden ongelma ei ole syntynyt viimeisen puolen vuoden aikana

näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu siltä että on oikeastaan hyvä asia että jouduimme muutaman vuoden kipuilemaan ja maltilla rakentamaan tulevaisuutta

on vastuutonta väittää että kaikissa suomalaisissa kunnissa olisi tehty kaikki voitava

lisärahan lyöminen rakenteiden päälle jatkuvasti ei toimi esimerkiksi seuraavien kymmenen vuoden aikana

tämä kaikki on tekohengitystä nyt lähivuosille ja ehkä auttaa tekemään sitten tulevaisuutta ajatellen vielä uusia ratkaisuja

sen vuoksi olisi pystyttävä tämän akuutin tilanteen hoitamisen rinnalla miettimään koko ajan sitä miten voimme vastata niihin kuntatalouden haasteisiin myöskin pitemmällä aikajaksolla kuin katsoen ainoastaan vuotta kahta eteenpäin

palkkapolitiikkaa pitäisi myöskin pystyä tekemään ajan hengessä

silloin kun taloudelliset resurssit ovat pienemmät se on oikeaa yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta että me pysymme maltillisessa palkkapolitiikassa ja näin turvaamme sen että mahdollisimman monella ihmisellä myöskin sillä kollegalla siinä naapurityöhuoneessa olisi töitä myöskin tulevalle aikajaksolle

arvoisa rouva puhemies

kahteen asiaan lyhyesti

se kulminoituu tietenkin syöttöön täällä helsingin päässä joka ei nykyistä liikennekapasiteettia pysty enää täysillä ottamaan vastaan

arvoisa puhemies

on varmaan tosiasia että suomessa on sekä tehokkaita että hiukan tehottomampia kuntia

kähkönen puhui täällä että kunnat eivät ole yrityksiä

näin varmasti on mutta jossain määrin kunnat voisivat olla myöskin yrityksiä

nykyinen ongelma mielestäni kaupunki ja kuntakonserneissa puhun konsernista sen vuoksi että hallintokunnat ovat tavallaan keskushallinnon alapuolisia yksiköitä on se että poikkihallinnollinen resursointi on päivän haasteisiin verrattuna liian tehotonta

mielestäni olisi tärkeää että kunnissa otettaisiin sellainen järjestelmä käyttöön jonka mukaan yhtään vakanssia ei täytetä kun se luonnollisen poistuman kautta vapautuu ennen kuin tällainen tarveharkinta olisi tehty koko kuntakonsernin sisällä

en usko siihen malliin niin kuin ed

arvoisa puhemies

tuntuu hiukan oudolta kun rataosuus on yksi suomen ruuhkaisimmista jolla junissa seisotaan lähes koko tämä sadan kilometrin matka ruuhka aikoina

käykö ministeriö keskusteluja tilaajien ja tuottajien kanssa priorisoinnista siitä että kun ostoja joudutaan vähentämään millä rataosuuksilla ne tullaan tekemään vai onko tämä pieni haiseva juttu missä tekniset virastot sammuttavat vanhainkotien edestä ensimmäisenä valot kun tulee karsintatarve

päivän aikana on sanottu niin paljon tämän sikäli valitettavan ja ikävänkin asian perusteluiksi että niitä on turha enää toistaa

ainoastaan ihmettelen sitä että varsinkin perussuomalaisten puheenvuoroissa edelleenkin voimakkaasti haikaillaan vanhan markan perään

olen aivan vakuuttunut siitä että meidän kansantaloutemme olisi ollut aivan toisenlaisessa tilanteessa viimeisten vuosien aikana jos emme olisi aikanaan euroon liittyneet

kansainvälistä talouspolitiikkaa aalto yliopistossa tutkiva professori tapio palokangas totesi osuvasti että jos suomella olisi yhä markka hän on varma että vaihtokurssi heittelehtisi voimakkaasti

voisi kuvitella että sellaisissa oloissa jopa työehtosopimusten tekeminen olisi haasteellisempaa kuin se on tänä päivänä meillä ollut

lohdullista tämän hankalan asian keskellä on se että suomen kansa on elänyt vuosikymmenen aikana mielestäni paljon vaikeampienkin aikojen keskellä ja myös silloin se on voinut luottaa siihen että tästä maasta löytyy paljon johtajuutta ja johtajia jotka seisovat eturivissä silloin kun tarve siihen on olemassa

alkuun on todettava edellisestä puheenvuorosta ed

töllin puheenvuorosta että numerot ovat numeroita ja niitä täällä voi jokainen toistaa mutta näihin periaatteellisiin kysymyksiin ja ehkä arvopohjaisiin kysymyksiin joihin ed

kun on kuunnellut puheita täällä salin puolella osittain myöskin työhuoneessa äänentoistojärjestelmän välityksellä on ollut huomioitavissa kaksi pääviestiä

ensiksikin ovat ne positiiviset toimenpiteet mitä hallituksen toimesta on tehty taantuman aiheuttamien yhteiskunnallisten ongelmien torjumiseksi

on luonnollista että ne jotka ymmärtävät ja ovat avoimen rehellisiä siinä periaatteessa että vastustajaakin voi kehua silloin kun siihen on syytä ovat löytäneet budjettikirjasta myös niitä positiivisia toimia

toinen joukko on sitten se joka on julistanut kahden päivän ajan hallituksen toimista köyhien kyykyttämisestä rikkaiden hyysäämisestä ja kuntatalouden romuttamisesta

päivien lentävin slogaani on ollut muun muassa verohelpotukset rikkaille

näin on valitettavasti tuntunut joillekin käyvän

kyllähän velalla ja veroilla riittävästi niitä konsteja käyttäen voidaan rakentaa vaikka minkälainen maanpäällinen paratiisi meille tänne

minä en usko että suomalaisessa yhteiskunnassa jossa työtä tekevien määrä vähenee ja hoivapalveluja tarvitsevien määrä kasvaa hyvinvointipalvelujen ongelmat ratkeavat lisäämällä rahaa näiden olemassa olevien rakenteiden päälle

jos suomen rakentanut sukupolvi olisi pitänyt intohimoisesti kiinni omista aikansa rakenteista olisi yhteiskuntamme tänään aivan toisenlainen

se oli valmis uudistamaan kasvavien sukupolvien eteen uusia rakenteita

eli tähän päivään verrattuna se ajatusmaailma että julkinen palvelujen tuottamismalli olisi valmis on äärimmäisen petollinen

ne kunnat ja ne kaupunkiseudut joissa on rohkeutta tulevaisuuden innovaatiota ja yhteistyökykyä omien sisäisten tuottamismarkkinoiden ulkopuolelle tulevat pärjäämään tulevina vuosina

tähän kokonaisuuteen liittyy ilman muuta myöskin se meidän lainsäätäjien rooli että emme olisi luomassa uusia velvoitteita kunnille vaan meillä pitäisi olla valmiuksia enemmänkin esimerkiksi avata liian sääteleviä normeja joita kunnat tänä päivänä joutuvat noudattamaan

toinen periaatteellinen kysymys on miten työmarkkinat voivat joustavasti ottaa vastaan nuoria työmarkkinoille kasvavia uusia hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareita

ymmärrän sen että on haastava aika puhua nuorten saamisesta työmarkkinoille mutta haasteita on siinäkin miten nuoren sisällä työn tekeminen on ensisijainen arvo

kun jokaisen ihmisen työpanos tarvitaan ja sekään ei välttämättä tule riittämään työllisten määrällä mitattuna on kaikki toimenpiteet niin työntekijäjärjestöjen kuin koulupuolen ihmisten käytettävä sen hyväksi että me emme ahdasmielisellä käyttäytymisellä olisi estämässä nuorta työntekijää sijoittumasta työelämän alkuun esimerkiksi työharjoittelun muodossa